suomen omaishoitajat ovat kuitenkin vielä kaukana tasa arvosta

joissakin kunnissa omaishoitaja saa palkkion vapaapäivät ja tukea kun taas toisissa pelkästään palkkion saamisesta joutuu taistelemaan tai sitä saatetaan laskea yksipuolisella ilmoituksella

omaishoitoon kunnissa varattu määräraha vaihtelee myös vuosittain eikä uusia omaishoitosopimuksia aina pystytä tekemään tarvittavaa määrää

luonnonvarojen arvo ei saa olla vain niiden maksimaalisessa materiaalisessa hyödyntämisessä

jokainen kansalainen voi tarkistaa ne tarkoitusta varten perustettavasta rekisteristä lähes reaaliaikaisesti

lapin käräjäoikeuden alueelle ovat sijoittuneet kaikki saamenkieliset asiat tähän asti ja kun on huomattu väestörekisterijärjestelmästä että asiakas on saamenkielinen häneltä on tiedusteltu mitä saamen kieltä hän käyttää

erityisen haastavia ovat ikääntymisen myötä kasvavat hoiva ja hoitomenot

myös vedet ovat suomelle korvaamattoman tärkeä luonnonvara

palveluita uudistetaan muun muassa säätämällä vanhuspalvelulaki joka tuodaan eduskunnan käsiteltäväksi ensi vuonna

tänään käsiteltävänä oleva esitys on vesitetty ja siinä on kampanjakohtainen katto jätetty kokonaan pois

te oikeusministeriössä keräätte näkemyksiä kielellisten oikeuksien toteutumisesta ja samaan aikaan olette siirtämässä koko joukon saamenkielisiä asioita pois saamenkieliseltä alueelta

etenkin vihreät kyllä joutuivat tässä asiassa ojasta allikkoon koska ensin he kovaan ääneen vaativat kattoa salissa tehden siitä jopa näennäisesti hallituksen luottamuskysymyksen mutta mitä kaikkien ällistykseksi saimme jälleen huomata

arktisten alueiden painoarvo on tälläkin saralla kasvussa

hallitus on sitoutunut julkisen talouden vakauttamiseen

ilmastonmuutoksen seurauksena jään sulaminen avaa uusia väyliä merenkäyntiin sekä paljastaa mahdollisesti uusia kaasu ja öljyvaroja

vakauttamispolitiikan yhtenä osana on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva kuntauudistuksen toteuttaminen

vahva peruskunta edistää työssäkäyntialueen talouden kasvua työllisyyttä ja näin muodostuvia omia verotuloja

tämän vuoksi tulemme tekemään vastalauseen mukaisen esityksen

arvoisa puhemies

harmaa talous on noussut suuruusluokaltaan niin mittavaksi ongelmaksi että sen torjunta on hallituksen päätöksenteossa keskeisessä asemassa

eri tutkimusten mukaan kuluva vuosi on surullinen ennätysvuosi ilmaston lämpenemisessä

arvoisa puhemies

suomen luonnonvarat metsät malmit ja mineraalit matkailua palveleva monipuolinen luonto ja uusiutuva energia sekä venäjän läheisyys tarjoavat paljon uusia mahdollisuuksia

harmaassa taloudessa ei ole kysymys pelkästään saamatta jääneistä verotuloista vaan myös epätasaisista kilpailuolosuhteista työntekijöiden lainvastaisesta kohtelusta kaksista työmarkkinoista sekä veromoraalin ja oikeusjärjestelmän legitimiteetin yleisestä heikkenemisestä

talousnousun näkymien taustalla on maailmantalouden muutos kasvu painottuu kehittyviin uusiin talouksiin ennen kaikkea kiinaan ja intiaan joissa metallien kysyntä kasvaa

lisäksi vastalauseessa esitetään säädettäväksi hallituksen esityksestä poiketen vähintään kuukautta ennen vaalipäivää annettavasta pakollisesta vaalirahoituksen ennakkoilmoituksesta jossa on oltava suunnitelma vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista

parhaillaan teollistumassa olevien maiden väestö nostaa elintasoaan hankkimalla kulutustavaroita

oikeusministeriö kuitenkin valvoo puoluetuen käyttöä

tämän muutoksen lisäksi bioenergia vesivarat taloudellisen kasvun ja luonnonvarojen käytön irtikytkentä sekä metallien riittävyys ovat kuumia teemoja kansainvälisessä luonnonvarakeskustelussa

harmaan talouden torjuntakeinot muodostavat lukuisan joukon erilaisia toimenpiteitä ja hallitus esittelee jo lähiaikoina toimenpideohjelman harmaan talouden kitkemiseksi

tarkastusvaliokunnan jäsenenä kannan huolta myös tarkastusviraston voimavaroista valvoa vaali ja puoluerahoitusta hallituksen esityksessä kaavaillulla tavalla

energiakysymys on paitsi kansallinen myös vahvasti kansainvälinen kysymys

meidän on täytettävä eun meille määrittämät sitoumukset ja samalla meidän on ratkaistava kuinka omavaraisia aiomme tarvitsemassamme energiantuotannossa olla

harmaan talouden torjuntaan panostetaan jo ensi vuonna ja koko kehyskaudella lisää määrärahoja ja tilaajavastuulakia uudistetaan

suomi on maaperän luonnonvarojen suhteen aarreaitta

suomen maaperässä on tunnettuja esiintymiä ja kaivosprojekteja tai hyvä löytymispotentiaali muun muassa harvinaisille mineraaleille joiden kysyntä on maailmanlaajuisesti suurta esimerkiksi it teollisuudessa

rakennusalalla otetaan käyttöön kuvallinen verotunniste sekä kulkulupa ja urakkatietojen ilmoittamismenettely

sähkön omavaraisuuden lisääminen kuuluu suomen pitkän aikavälin ilmasto ja energiastrategian tavoitteisiin

hallitus ei jättäydy edeltäjänsä tavoin talousvirtojen vietäväksi vaan ensi vuoden talousarviossa se rakentaa talouspolitiikkaa jonka hedelmät kantavat äidiltä tyttärelle

uusista perusteollisuuden aloista erityisesti kaivostoiminta tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia niin suorina työpaikkoina kuin myös alan ympärille syntyvissä palveluissa ja jatkojalostuksessa

lapissa meillä on isoja teollisuuslaitoksia kuten muun muassa outokumpu metsä botnia ja stora enso joiden energiansaanti on tulevaisuudessakin turvattava

toivon että tätä ehdotusta arvioitaessa pidetään kirkkaana mielessä suuri tavoitteemme

ulkomainen omistus tuo mukanaan myönteisellä tavalla pääomaa ja teknistä tietoa mutta se sitoo samalla pohjoisen kaivostoiminnan osaksi kansainvälistä liiketoimintaa missä ratkaisevia ovat vain yrityskohtainen kustannusten optimointi ja voiton tavoittelu

suomi jonka kantavia voimia ovat oikeudenmukaisuus ja avoimuus

ennen kaikkea kuitenkin meidän tulee panostaa uusiutuvaan energiaan

voisi mainita esimerkiksi hakkeen käytön aurinko vesi ja tuulivoiman

suomelle ja pohjoisen suomen asukkaille ei ole eduksi jos arvoketjun tärkeimpien osien omistus on muualla kuin kotimaassa

meillä lapissa on vireillä monia merkittäviä hankkeita kuten rovaniemen energian lauhdevoimalaitos jolla tuotettaisiin sähköä paikallisista puupolttoaineista ja turpeesta kemitornion alueelle suunnitteilla oleva biopolttonesteiden tuotantolaitos sekä lisäksi merkittävät tuulivoimahankkeet sekä merellä että sisämaassa

on tärkeää kehittää yhteistyötä pohjois ruotsin sekä koillis venäjän luonnonvarateollisuuden kanssa ja luoda kansainvälisesti kilpailukykyisiä teollisia klustereita

tänään olemme koolla keskustelemassa ydinvoiman lisärakentamisesta suomeen

nykyaikaiset kestävän kehityksen periaatteet edellyttävät voimakkaita satsauksia materiaalitehokkuuden parantamiseen

en itse ole ydinvoiman innokkaimpia kannattajia mutta olen pyrkinyt arvioimaan asiaa mahdollisimman tasapuolisesti osana koko energiaratkaisuamme ja energiantarvettamme

siksi varoja alan älykkääseen tuotekehitykseen ja tutkimukseen on satsattava nykyistä kunnianhimoisemmin jottemme jää pohjolan banaanivaltioksi pelkkänä materiaali aittana

toisaalta vaakakupissa painavat ydinvoiman haittapuolet kuten kysymys jätteiden loppusijoituspaikasta tai uraanin etsinnästä joka soveltuu huonosti yhteen lappilaisen matkailuimagon kanssa

arvoisa puhemies

ydinvoimalan kaltainen suurhanke olisi työpaikkoineen verotuloineen ja välillisine vaikutuksineen piristysruiske koko pohjois suomelle

meidän on oltava niin kunnianhimoisia että tavoittelemme luonnonvarojen käyttöön perustuvaa kasvua ilman aiemmin vääjäämättömiksi oletettuja kielteisiä ympäristövaikutuksia

talouskasvussa on noudatettava irtikytkentäperiaatetta jossa taloudellinen kasvu ei lisää luonnonvarojen käyttöä tai ympäristön kuormitusta

arvoisa rouva puhemies

täytyy tuota kärnän puhetta kommentoida sen verran että nyt metsätaloustoiminnot yhtiöitetään muotoon jota ei ole notifioitu eussa

suomi on euroopan unionissa ollut moottorina tuotanto ja kulutustapojen muuttamista koskevien tavoitteiden ja kantojen muodostamisessa

ydinvoimalan rakentamisessa tarvitaan monen eri alan osaajia

edustaja ville vähämäki täällä tivasi että mitä on tehty viime vaalikaudella harmaan talouden torjumiseksi

sellaista

kyse ei ole ydinteknistä osaamista vaativista töistä vaan tavallisesta rakentamisesta johon tarvittavaa osaamista on alueella runsaasti tarjolla

harmaan talouden kunnianhimoisen torjuntaohjelman toimet ovat purreet parhaiten rakennusalan lisäksi etenkin kuljetus ja romualoilla ympäristörikosten valvonnassa ja ulosoton erikoisperinnässä

aivan keinotekoinen kiire luotiin että käyttöoikeussopimus on kilpailutettava

on selvää että ydinvoimalaa ei rakenneta yksin kotimaisen voimin mutta yritysten valmentamisella ja aktiivisella tiedottamisella kotimaisen työvoiman osuus saadaan mahdollisimman suureksi

esimerkiksi rakennusalan käännetyn arvonlisäverojärjestelmän veronumero ja työmaiden kirjalliset henkilöluettelot sekä urakoiden ja työntekijöiden ilmoittaminen verottajalle lisäsivät verotuloja ja kitkivät epätervettä kilpailua

kun puhuin yhden teidän hallituspuolueitten edustajan kanssa niin hän sanoi että ei heillä ole mitään väliä vaikka aletaan kansallispuiston rajalla periä maksu

tämä on siis kokoomuksen kanta

rakennusalan ammattilaisten lisäksi kysyntää suuressa hankkeessa on muun muassa kiinteistö ravintola majoitus ja kuljetuspalveluiden vartioinnin sekä hallinnon henkilöstölle

koen että tarvitsemme ydinvoimaa yhdessä uusiutuvien energianlähteiden kanssa

suomi on nykyään liian riippuvainen sähköntuonnista ja tästä meidän tulee päästä eroon

näitä pohtiessani olen päätynyt puoltamaan yhtä lupaa uudelle ydinvoimalalle ja fennovoiman hanketta perustelen kotimaisella energiantarpeella

katteettomilla lupauksilla

nyt autoveroale kutistui kosmeettiseksi alennukseksi niille joilla on varaa ostaa uusi auto mutta samalla se kerätään maaseudulla autoa tarvitsevilta ajoneuvoverona ja tällöin kärsijöinä ovat pieni ja keskituloiset

en löydä sellaista kirjausta tästä hallitusohjelmasta

päinvastoin olette leikkaamassa työttömyysturvaa poistamassa nollamaksuluokkaa päivähoidosta ja eläkeläisten asumistukea leikkaamassa

nämä pakottavat ihmiset toimeentuloluukulle

viikon kuluessa työntekijöitten irtisanomisista ja vähennystarpeista on ilmoittanut muun muassa lemminkäinen componenta m real ja ahlström

tänään huonot uutiset rantautuivat sitten lappiinkin

outokumpu on merkittävä työnantaja lapissa ja meillä korvaavia työpaikkoja on vähän

kysynkin ministeri ihalaiselta

arvoisa herra puhemies

vähentyneiden työpaikkojen määrässä oli suuria maantieteellisiä ja kuntakohtaisia eroja

sodankylään kaivattaisiin nyt kuitenkin uutta työtä

olemme lähestyneet oikeusministeriä jotta ryhtyisitte toimenpiteisiin testamenttien rekisteröintimahdollisuuden toteuttamiseksi

kun työpaikat vähenevät moni nuori joutuu muuttamaan työn perässä maakunnista etelään

valtio pystyy muuttoa hillitsemään mikäli siihen löytyy poliittista tahtoa

tänä päivänä moni testamentti jää piironginlaatikkoon ja löytymättä vaikka tieto testamenteista olisi yksinkertaista rekisteröidä väestötietojärjestelmään

arvoisa herra puhemies

suomi on naisille euroopan unionin toiseksi väkivaltaisin maa

alueellistamisesta on hyviä esimerkkejä mutta nyt tahti on vähän hiipunut

onko teillä tarkoitus edistää virallisen järjestelmän syntymistä jotta testamentti olisi löydettävissä edullisesti ja ilman kustannuksia

kysynkin ministeri virkkuselta

tämä merkitsee myös sitä että tulevanakin lauantaina on maassamme naisia jotka joutuvat ruusujen ja kynttilöiden sijaan viettämään naistenpäivää kyynelten laastarin ja pelon kanssa

tämä työttömyyden uhka on aina iso asia itse kullekin joka sen kohtaa ja kysymys ei ole vain tutun työyhteisön menettämisestä vaan monesti myös toimeentulo vaikeutuu ja kysyisinkin tuossa ministerillä jäi vähän kesken miten tämän työttömäksi joutuneen muutosturvasta ja muusta tuesta huolehditaan

arvoisa puhemies

kysynkin sisäisestä turvallisuudesta vastaavalta ministeri räsäseltä

monikansalliset panamasta toimivat yritykset kuorivat kermat ja poimivat rusinat pullista julkiselle puolelle jäädessä hoidettavaksi tuottamattomat tehtävät

muistutan että juuri hyväksytyssä työmarkkinaratkaisussa edellytettiin yrityksiltä yhteiskuntavastuuta

onko valinnan vapaus sitä että pihtiputaan mummo joutuu lähtemään jonnekin kauas pois hoitoa hakemaan kun ei yksityisiä yrityksiä paikkakunnalle tulo kiinnosta ja julkinen puoli ajetaan alas

arvoisa puhemies